erityisen tärkeää on että kotitalouksia kannustetaan ja pystytään korjausrakentamisen kautta työllistämään alan yrityksiä ja myös panostamaan energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen

kotitalousvähennyksen korottaminen ja kerros ja rivitaloyhtiöiden energia avustusten kaksinkertaistaminen auttavat meitä kaikkia osallistumaan talkoisiin sekä taloustaantumaa että ilmastonmuutosta vastaan

arvoisa puhemies

hän kovin sanoin kritisoi hallituksen työvoimapolitiikkaa ja kysyi että miksi ei työllistetä ja täällä itselläni kulmat hieman kohosivat ja ryhdyin hämmästelemään

arvoisa puhemies

yhdyskuntarakenteen eheytyminen ja valtion kanssa tehdyn aiesopimuksen toteutuminen on otettu helsingin seudun sopimuskunnissa tosissaan

uusi lastensuojelulaki astui voimaan viime vuoden alusta ja lastensuojelulain tavoitteenahan on nimenomaan turvata että lapsen ja hänen perheensä ongelmat havaitaan ja niihin puututaan entistä varhaisemmin ja että lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja palvelut oikea aikaisesti

lausunnonantajissa tämän esityksen osalta oli myös ministeri tarasti joka on pitänyt ongelmallisena että tähän kunnan keskusvaalilautakuntaan pää tulee jatkoksi esteelliseksi mie täyttäisi jatkossa sovelletaan tätä hallintolain sääntelyä

heräsi kysymys että oletteko todella tutustunut tähän nyt käsillä olevaan esitykseen sillä nimenomaan tässä lisäbudjetissa on kyse siitä että kannustetaan työhön ja kasvuun ja tuodaan lisää työpaikkoja

on kuitenkin tarkoituksenmukaista että valtio myös toteuttaa osuutensa ja tulee vastaan infraan ja liikenteeseen liittyvissä rakentamistarpeissa

hän toteaa tässä lausunnossaan myös niin että nyky yhteiskunnassa naapuruus harrastus liike ja ystävyyssuhteet ovat usein paljon tärkeämpiä kuin etäiset sukulaissuhteet ja hallintolain esteellisyyssäännösten soveltamisesta aiheutuisi todennäköisesti tulkinnallista vaikeutta

tärkeää on myös että kevyen liikenteen väyliin ja vanhojen teiden kunnostukseen on saatavilla rahaa

riittävä vuokra asuntojen määrä on tällä hetkellä varmasti se suurin haaste mutta varautumista ja ennakointia tarvitaan myös ikääntyvän väestön asumisolosuhteiden osalta etenkin kotien varustelussa jotta kotona asuminen voidaan turvata mahdollisimman pitkään

mielestäni tämä on asia jota kannattaa myös valiokuntavaiheessa pohtia onko todella näin

meillähän on pieniäkin kuntia joissa saattaa todella olla niin että hallintolain esteellisyyssäännökset saattavat olla ongelma

jätevesiasioiden osalta oli hyvä kuulla ministeri lehtomäen selvitys näistä tukiratkaisuista ja aikatauluista

koska tässä asiassa on erittäin paljon epäselvyyttä ja jopa väärää tietoa olisi tärkeää että ministeriö informoi tämän budjetin linjauksista ja tähän liittyvistä asioista jatkossakin mahdollisimman monipuolisesti eri kanavien kautta

lopulta ehkä kaiken kaikkiaan voi olla tyytyväinen etenkin tämän hallinnonalan osalta siihen miten oikea aikaisesti hallitus on nyt ryhtynyt elvyttäviin toimiin

taideyliopistojen yhteistyö ja yhdistäminen on ollut aikamoinen jumppa tässä vuosien varrella ja nyt hallitusneuvottelujen jälkeen on kuultu vähän ristiriitaisia viestejä siitä miten yhdistämishankkeessa edetään

nuorisoministeriltä kysyisin kun edellinen nuorisoministeri ei jostain syystä ehtinyt tuoda tänne suuren salin käsittelyyn lapsi ja nuorisopoliittista ajankohtaiskeskustelua voisiko edellisellä kaudella allianssin nuorisoystävällisimmäksi kansanedustajaksi tunnustama nykyinen nuorisoministeri mahdollisesti tehdä sellaisen lupauksen että tässä salissa päästäisiin käymään ajankohtaista nuorisopoliittista keskustelua

hieman kuulosti siltä että edustaja olisi saattanut käydä googlessa katsomassa faktoja mutta varmasti myös teidän opettajataustanne on hyvä pohja tähän historiatietämykseen

on todella hyvä että vihdoin on löydetty sopu yleisradion rahoituksen turvaamisesta ja voidaan siirtyä tästä vanhentuneesta järjestelmästä nykyaikaan

nyt käsillä olevan lakialoitteen vammaisetuuslain muuttamisesta tulisi oikeastaan olla hallituksen esitys

ylelle on todellakin selkeä tarve ja sillä on tehtävänsä etenkin kun elämme tämmöisessä kohtalaisen vähäväkisessä hieman ehkä omalakisessa kulttuurissa ja oman kielen maassa

mutta ajattelin että tämä on hyvä aasinsilta siihen että mielestäni täällä istuntosalissa voisi käyttää tietokoneita jatkossa mikä antaisi myös pohjaa istunnossa käytettävien puheenvuorojen valmisteluun

edustaja kontulan näkemykseen on helppo yhtyä

tätä uudistusta todellakin yritetään jotta demokratia toteutuisi vaaleissa nykyistä paremmin

tässä ei ole syytä tässä yhteydessä jumittua siihen onko kyse välttämättä lapin vaalipiiristä vai satakunnan vaalipiiristä vai mistä vaalipiiristä vaan nyt on kyse periaatteista

en tarkoita välttämättä googlea vaan myös sitä että edellisen perjantain istuntopöytäkirjat olisivat täällä luettavissa jolloin voisi katsoa mitä asiasta on aikaisemmin puhuttu

eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä että gluteenittomaan ruokavalioon kuuluvien tuotteiden hintakehitystä seurataan ja tarvittaessa annetaan eduskunnalle esitys etuuden tason tarkistamiseksi

yhdyn myös niihin näkemyksiin että rahoitusratkaisun yhteydessä on syytä jälleen kerran pohtia mihin rahat käytetään ja miten ne käytetään ja samalla pohtia tätä julkisen palvelun tehtävän rajausta

nämä viimeaikaiset kanavauudistukset on todellakin syytä ruotia läpi ja pohtia onko näissä menty oikeaan suuntaan

tämän aloitteen tarkoitus on sekä sitoa gluteenittoman ruokavalion ruokavaliokorvaus indeksiin että nostaa korvaus asiaan kuuluvalle tasolle

tässä mielessä hieman hämmästelen esimerkiksi edustaja maijalaa joka näkee että lapissa jossa on ilmeisesti suomen korkein äänikynnys demokratia todellisuudessa toteutuisi nykymallilla

on ollut arvokasta että meillä on yhteisin varoin ollut mahdollista tarjota uutis ja ajankohtaisohjelmaa ilman musiikkia urheilua tai mainoksia

arvoisa puhemies

se määrä on vain osa niistä jotka on diagnostisoitu ja varmasti on vielä useampia jotka sairastavat tätä sairautta

tämä vaalipiirien yhdistäminen tulevaisuudessa tasaisi näitä vaalipiirien väestömäärien eroja toisiinsa ja toisi lisää demokratiaa

kuitenkin veikkaan että tässä ihan eduskunnan lähihistoriassa tässä salissa ei ole tällaista toimenpidekertomuksen käsittelyä ollut jossa näin moni lausuma olisi voitu poistaa sen takia että asiat ovat edenneet tai ovat käsittelyssä

tämä esitys joka nyt on pöydällä säilyttää nykyisen vaalijärjestelmän olennaiset piirteet mikä on erona siihen esitykseen johon täällä on aikaisemmin viitattu joka tässä välissä oli

myös tämän edustaja tolppasen mainitsemien nuorten ja sivistysasioiden osalta täällä todetaan että lausumat ovat käyneet tarpeettomiksi

toki ymmärrän hyvin senkin näkökulman jota tässä on otettu esiin että vaalityö on kallista ja näitä alueellisia muutoksia on vaikea tehdä ja toisaalta että alueellinen edustus on myöskin tärkeää

elikkä paljon on menossa ja paljon hyviä asioita ollaan toteuttamassa joten tässä kohtaa ehkä voi kummeksua sitä miksi nyt käsitellään näin jälkijättöisesti tätä paperia kun samaan aikaan on viime vuoden toimenpidekertomus eduskunnassa myös käsittelyssä

eritoten uusmaalaisena olen kokenut myös ehdokkaana tämän että alueen edustaminen ja vaalityö on todellakin haasteellista mutta ottamatta kantaa sen enempää siihen mielestäni tätä asiaa olisi hyvä edistää tällä tavoin

keliakia on elinikäinen sairaus joka ei parane mutta ruokavaliohoidolla sairaus pysyy oireettomana ja sen kanssa voi elää normaalia elämää

hoitamaton keliakia kuitenkin aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia yhteiskunnalle erilaisina hoitokuluina ja ihmisille se aiheuttaa muun muassa osteoporoosia lapsettomuutta maksasairauksia ja masentuneisuutta sekä vakavimmillaan muun muassa ohutsuolen syöpää

kun tätä sakon muuntorangaistusta aikanaan lievennettiin niin yksi peruste jota silloin esittelyssä käytettiin oli se että nämä näpistelijät ovat usein niin sanottuja reppanoita tai syrjäytyneitä joilla ei sitten välttämättä ole edes varaa maksaa näitä sakkoja ja jotka ehkä sitä kautta jollain tavalla olisivat niin kuin armahduksen alla

keliakiaa on melko vähän vielä tutkittu ja kaikkia seurauksia ei vielä välttämättä edes tiedetä

arvoisa puhemies

uusi korotettu ja indeksiin sidottu ruokavaliokorvaus tulee määrittää lääkekorvausjärjestelmän erityiskorvausluokan mukaan koska keliakia on elinikäinen ja haasteellinen sairaus jonka ainoana hoitona ovat nämä kohtalaisen kalliit gluteenittomat tuotteet

mutta on tärkeää muistaa että ketään ei kuitenkaan siitä syrjäytyneisyydestä rangaista vaan tehdystä rikoksesta

siinä mielessä on tässä yhteydessä tärkeää korostaa sitä että myös tämän sakon muuntorangaistuksen pitää olla mahdollinen jatkossa jotta rikoksesta todellakin seuraa rangaistus eikä sitä rikkomusta päästä karkuun

edellisen kerran kun tätä muuntorangaistusta työstettiin pidettiin tärkeänä että näihin poliisin sakotusohjeisiin tulee kohta jonka mukaan toistuvasti sakkotuomioita saaneiden osalta tämä muuntorangaistus on mahdollinen ja nyt on hyvä että tässä valiokunnan lausunnossa tämä käy ilmi että näin todella on että jos on tätä toistuvuutta sen myötä muuntorangaistukset edelleen toteutuvat ja myöskin rikoksesta seuraa rangaistus

sirnölle oikeastaan tiedoksi tässä vaiheessa että varmasti on joitain puolueita joille on ollut vaikeaa saada eurovaaliehdokkaita mutta kokoomuksen lista on tänään tullut täyteen

no niin onneksi olkoon hyvä

varsinaisesti tästä ennakkoilmoituksesta olisin kommentoinut sen että on erittäin haasteellista jos tuki on täsmällisesti arvattava tai ennakoitava jo etukäteen

kannustus oman suosikin osalta jatkuu aina sinne loppuun asti samalla tavoin kuin se tsemppihenki ja mittelö kisailu

katson että on hyvä että lakivaliokunta on puuttunut tähän asiaan tässä valmisteluvaiheessa jotta saadaan toivottavasti kerralla hyvää lainsäädäntöä niin että tämä edestakaisin sahaaminen saadaan loppumaan

palaisin vielä tähän aukioloaikojen vapauttamiseen joka on hyvä ja konkreettinen kirjaus hallitusohjelmassa

vasemmistoliitto on edustaja arhinmäen suulla esittänyt useaan otteeseen joukkojen vetämistä afganistanista ja muun muassa ilmoittanut että suomi on afganistanissa sodan osapuolena

miten nopeasti tämän ehdottoman järkevän muutoksen kanssa on tarkoitus edetä ja missä järjestyksessä ja miten tämä aukioloaikojen vapauttaminen nyt on tarkoitus toteuttaa

vasemmistoliitto olisi siis jättänyt afganistanin oman onnensa nojaan mikä on aika merkillistä ajattelua puolueelta joka yleensä peräänkuuluttaa kansainvälistä solidaarisuutta

on aivan kiistatonta että afganistanin ongelmat ovat edelleen mittavia ja tulevat olemaan vielä pitkään mutta yhtä kiistatonta lienee se että jos afganistan olisi jätetty taliban liikkeen haltuun tai isaf operaatio olisi jätetty kesken niin maan tila olisi paljon kurjempi

edistysaskeleet ovat mittavia muun muassa naisten perustuslaillisten ja laillisten oikeuksien lisääntymisessä ynnä muissa asioissa

kyllähän tässä nyt hallitus todellakin ponnistelee jotta meidän suomalaisten palvelut on turvattu tulevaisuudessa jotta me voimme pitää huolta siitä että meillä on koulutusta meillä on nuorille työtä jatkossakin täällä ja siitä on nyt kyse

me osallistumme näihin euroopan talkoisiin me osallistumme euroopan talouden vakauttamiseen ja turha on huutaa sutta tämmöisessä tilanteessa kun on kriisi päällä

totta on että on ollut hieman häilyvää tämä vasemmistoliiton esiintulo tässä asiassa eikä näitä afganistanin mittavia ongelmia pidä kiistää mutta todella tästä taliban hallinnon aikaisesta kurjuudesta on otettu mittavia askelia eteenpäin ja ilman suomenkaan panosta tämä ei olisi ollut mahdollista

näitä erilaisia todistusaineistoja erilaisia edistysaskelia on todella paljon

niistä ehkä myöhemmin

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunta tosiaan arvioi tehtävänsä mukaisesti tätä esitystä perustuslain näkökulmasta ja sosiaali ja terveysvaliokunta on hyvin huomioinut perustuslakivaliokunnan huomiot tässä muutoksessa

todellakin tämän viranomaistehtävän ja merkittävän julkisen vallan käytön osalta on tärkeää että nämä maksujen korotukset on nyt täältä poistettu ja samoin sitten tämä tietojen saaminen on rajattu niin että tämä oikeus tietojen saamiseen on vain välttämättömien tietojen osalta jotta tiedonsaantioikeus koskee asianmukaisesti vain sitä tehtävää joka tässä perinnässä on

suomen linjan pitää olla sellainen että turvapaikanhakijoista tulee suomen rakentajia ja tämä onnistuu vain jos kotoutuminen onnistuu

tässä mielessä jo jos kunnan edustajaa le roix kun edustaja adlercreutz esitti tuon provokatiivisen väitteensä siitä että kotoutuminen ei kiinnosta hallitusta niin kysynkin häneltä oletteko tutustunut tähän hallituksen julkaisemaan kotoutumisen toimenpideohjelmaan jossa teidän huoleenne vastataan muun muassa näin että hyvin onnistunut kotoutuminen ja työllistyminen voivat olla mahdollisuuksia vastata suomen huoltosuhteen haasteeseen ja työmarkkinoiden kohtaanto ongelmiin

perinnän ja maksujen laiminlyönnin osalta voi sanoa että tämä muutos todella parantaa perinnän toimeenpanoa monilta osin nykytilanteeseen verrattuna mutta ongelma on maksunkorotusmahdollisuuden puuttuminen

kuten valiokuntakin toteaa se voi johtaa siihen että maksuvaikeuksissa olevat työnantajat laiminlyövät ensisijaisesti työttömyysvakuutuksen maksamisen

täällä myös hallitus tiedostaa sen että kotoutumispolitiikka ei ole aiemmin kaikissa tapauksissa tuottanut toivottuja tuloksia mutta nyt kuten ministeritkin ovat täällä todenneet ohjelmassa jatkossa haetaan uudenlaisia toimintatapoja poikkihallinnollisesta yhteistyöstä digitaalisuudesta ja mahdollisimman nopeasta työllistymisestä

uskoisin että tämän lainsäädännön myötä on jälleen kerran syytä kiinnittää huomiota siihen kuinka perinpohjaisesti valmistelutyö ministeriössä tehdään

lisäksi toivoisin myös että kun on tilanteita jolloin myös vangin omalla suostumuksella on merkitystä sen suhteen voidaanko siirtoa tehdä niin tämänkin suhteen vielä voitaisiin edetä niin että suomi ei ole laskujen maksaja ja kustannusten maksaja semmoisissa tilanteissa joissa esimerkiksi puhutaan virolaisista henkilöistä jotka ovat meillä vankeudessa

nimittäin selonteossa on unohtunut se että aluehallintolain uudistuksen yhteydessä oli puhetta että metropolin osalta tarkastellaan asia vielä uudelleen ja ylimääräistä hallinnon tasoa metropolialueelle ei tarvita

lehtitietojen mukaan eräskin ulkomaalainen vanki joka oli tuomittu aseellisesta ryöstöstä ja puukotuksesta oli saanut suomessa neljän vuoden tuomion sanoo avovankilaan päästyään avovankilaoloja täysihoitolaksi

väitän että metropolissa on jo nykyäänkin liikaa kerroksia ja kevennettävää ja jäntevöittämistä olisi erityisesti siinä kerroksessa jossa ovat maakuntaliitto ja ely keskus

onko tarkoitus seuraavassa vaiheessa esimerkiksi näissä kuntalain selvityksissä jatkaa aluehallintorakenteen tarkastelua ja toisaalta miten aiotaan sitten ratkaista se että aiesopimusmenettely ja aluehallinto ovat päällekkäisiä

uskon että tällaiset etuudet kyllä houkuttelevat jäämään suomeen vankeusrangaistusta kärsimään

uskoisin että nämä siirtoasiat ovat suomelle muutakin kuin vain rahallinen kysymys mutta kyllä tässä isoista rahoista on kyse

on kyse sitten maahanmuutosta koulutuspolitiikasta työllistymisestä tai liikenteestä niin virallinen reittihän on toimia ely keskusten kautta ei aiesopimusten

kyseessä oleva aloite koskee siis lähinnä lain nimen muuttamista ja sitä että laissa oleva terminologia korjataan nykyaikaiseksi ja oikeakieliseksi

kysehän on lakialoitteesta joka koskee siis lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta ja siinä käytetään sanaa transseksuaali joka on vanhentunut ja virheellinen ja perustuu englanninkielisen termin transsexual käännökseen

on ollut hyvä nähdä miten tässä haasteellisten aikojen osalta on nyt vahvistettu toimia ulkomaankaupassa ja viennissä eri tavoin

kun tässä oli puhetta siitä että verkosto on kyllä ilmeisen kattava mutta tarkoitus on juuri näiden vientiponnisteluiden ja painotusten osalta lisätä toimenpiteitä niin minkälaisia uusia toimintatapoja on ajateltu

oikea ja korrekti termi on transsukupuolinen joka siis viittaa selkeämmin siihen että kyse on henkilön sukupuolesta eikä seksuaalisesta suuntautumisesta

sitten tästä kehittyvien maiden kaupallisten yhteistyösuhteiden lisäämisestä

tämän nimen muuttaminen sinällään ei korjaa tämän lain sisältöä tai muuta sitä vaan muuttaa ainoastaan nämä käytetyt termit ajanmukaisiksi ja oikeiksi

arvoisa puhemies

sopimusteitse on nyt päästy yhden erittäin kipeän mutta tarpeellisen kynnyksen yli ja vielä toisaalta kohtalaisen matalan kynnyksen yli

sen mukaisesti edellisellä kaudella ollut esitys translain uudistamisesta olisi ehkä vaaleanvihreän valon sävyttämänä tämänkin hallituksen asialistalla mutta vahvaa vakuutta ei kyllä tästä vastauksesta saa

tämä matka on vasta alussa ja sopimusteitse on jatkettava ja nyt kun salissa istuu myös ministeri ihalainen joka varmasti tuntee tämän liikkumavaran ministereistä parhaiten niin olisi hyvä kuulla onko tällä hallituskaudella nyt kaikki pelimerkit jo laitettu peliin ja onko mahdollisuuksia tällä kaudella vielä edetä ja koota työmarkkinaosapuolia pöydän ääreen uusien tavoitteiden asettamiseksi

toisaalta on ollut tärkeää myös löytää verotuksessa linja jolla voidaan ohjata ihmisten käyttäytymistä ja kannustaa ihmisiä tekemään oikeanlaisia valintoja

näiden veroratkaisujen haasteellisuus johtuu toki tästä tilanteesta ja toisaalta uskon että näillä pystytään tekemään pitkäjänteisiä ratkaisuja

toivoisin että tämänkin asian osalta päästäisiin siihen tilanteeseen mikä tätä aikaa ja tämän ajan mukaisuutta vastaisi

arvoisa puhemies

olen iloinen siitä että kunnille ja seurakunnille kompensoidaan näistä veroratkaisuista koituvat muutokset tai veromenetykset ja toisaalta olen iloinen myös siitä että harmaan talouden torjuntaan panostetaan ja kotitalousvähennyksessä edelleen huomioidaan se että kannustetaan todella yrittäjyyteen ja rehelliseen työntekoon

keväällä kun tein tämän aloitteen aukioloaikojen vapauttamisesta en todellakaan osannut arvata että ennen kuin aloite on edes lähetekeskustelussa hallitus on jo reagoinut tähän asiaan ja vapauttamista koskeva lakiehdotus on jo elokuussa lähetetty lausunnoille

mutta ensisijaisesti toivon että tälle aloitteelle löytyisi kannatusta ja edes tämän nimen osalta päästäisiin nykyaikaiseen käytäntöön

voinee siis olla melko toiveikas että tämä asia etenee ehkäpä jo tulevan turistisesongin osalta niin että suomi on avoimin ovin vastaanottamassa talven turistit

vähittäiskauppoja sekä parturi ja kampaamoliikkeitä koskevat aukiolosäännökset ovat nykyisellään vaikeaselkoisia ja sisältävät runsaasti erilaisia rajoituksia ja poikkeuksia vaikka säännöksiä on pyritty vuosien varrella selkeyttämään

arvoisa puhemies

näihin kehuihin ministerille on helppo yhtyä

tämä on todellakin laki jonka myötä otetaan merkittävä askel kohti oikeudenmukaisuutta ja oikeuden toteutumista ja turvallisuutta niin kuin edustaja ojala niemelä edellisessä puheenvuorossaan totesi

samalla sallittiin myös määrätyille kaupan aloille vapaa aukioloaika

ministeri totesi että pelkistä pahoista ajatuksista ei voida rangaista mutta ei voi olla myöskään niin että rikosta ei saada pysäytettyä ennen kuin jotain pahaa on todella tapahtunut ja kyllä tässä nyt tämän lain myötä otetaan iso askel oikeaan suuntaan

tarvetta ja tilanteita on ollut niin kuin edustaja zyskowicz täällä edellä kuvasi mutta hän myös totesi että tämän lain osalta ei ole ollut kyse rahasta tai lakiin liittyvistä muista ongelmallisuuksista vaan enemmänkin tahtotilasta ja siitä ketä tällä lailla sitten loppujen lopuksi on haluttu suojella

monissa muissa eu maissa kehitys on ollut vapautumisen suuntaan ja lähialueistamme esimerkiksi tanskassa ruotsissa ja virossa aukiolosääntelystä on jo luovuttu

edustaja tuppurainen väitti täällä että tämä laki on taantumuksellinen ja ajaa naisia kotiin

tiedossa ei ole että tästä olisi koitunut suuria ongelmia

ei tässä mistään sellaisesta ole kyse

ehkä useamminkin olisi syytä lainsäädännössä suomessa pohtia suojellaanko lailla oikeaa tahoa

oletettavaa on että aukioloaikojen vapauttaminen kokonaan ei käytännössä juurikaan muuttane nykyisin toteutuneita aukioloaikoja

muistan kun viime kaudella keskusteltiin siitä voidaanko alkoholilainsäädäntöä muuttaa niin että poliisi voi ottaa alkoholin pois lapsilta takavarikoida

edustaja kantola totesi että on katsottava asioiden tilaa sellaisena kuin se on

tähän vain lisäisin että kyllä myös tätä talouden tilaa tulee katsoa sellaisena kuin se on silmästä silmään ja tehdä rohkeasti niitä vaikeitakin päätöksiä jotka tässä ajassa ovat välttämättömiä

nykyiset rajoitteet ovat johtaneet joidenkin kauppamuotojen suosimiseen ja rajoittavat elinkeinoharjoittajien mahdollisuutta vastata kuluttajakysyntään

käytännössä ongelmaksi muodostui henkilötarkastus ja siinä kohtaa ainakin itsestäni lainsäätäjänä tuntui siltä että siinä suojellaan lasta poliisilta eikä alkoholilta koska tulkinta oli se että alkoholia ei saa ottaa pois lapselta vaatteista tai pyytää lasta esimerkiksi riisumaan takkia jos tuntuu siltä että pitää tehdä henkilötarkastus

nykysäätelyn puitteissa esimerkiksi matkailuun ja lomiin liittyvät asiakassesongit on mahdollista huomioida vain poikkeusluvalla jos aluehallintovirasto on suosiollinen

kun täällä opposition puheita on kuunnellut niin tulevaisuus näyttää melko lohduttomalta ja niin kuin rooliinne toki kuuluu olette vähätelleet näitä hallituksen nyt tekemiä päätöksiä vaikka tietääkseni myös kuiskauksenne on kuultu näissä päätöksissä